oletteko te toteuttaneet yrittäjävähennyksen mikä takaisi yhdenmukaisen verokohtelun myös pienille yrityksille

helpotatteko työntekijöiden palkkaamista

annatteko verokannusteet myös pienyrityksille

oletteko toteuttaneet ensimmäisen työntekijän palkkatuen

ulkoistamisen paineeseenkin keskustan malli on vastaus mutta kataisen hallitus pelaa aikaa tavallisten ihmisten terveyden ja hoitoonpääsyn kustannuksella eikä kykene uudistamaan terveyspalveluja

siksi keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että hallitus ottaa ihmisten ja yritysten epävarmat tulevaisuudennäkymät todesta jo nyt ja myös reagoi talouden uhkakuviin budjettiriihessään ensi viikolla

suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin suurimmat uhat ovat lama ja suurtyöttömyys

olen omalta osaltani tehnyt esitystä laatiessa parhaani näitten monipuolisten vaateitten yhteensovittamiseksi kestävän metsätalouden kestävän kehityksen hengessä

minua velvoittaa viedä näitä hallituksen kärkihankkeena eteenpäin yhdessä toimijoitten kanssa pyrkien nopealla tahdilla parantamaan vaelluskalojen tulevaisuutta

pääministeri katainen eiliseen puheeseenne olitte jo kopioinut puheenjohtaja juha sipilän lauseita mutta milloin alatte toteuttaa ehdotuksiamme

keskusta puolestaan haluaa yhdessä kuntapäättäjien kanssa huolehtia terveyspalvelujen ja muiden peruspalveluiden laadusta ja saatavuudesta

molemmat äsken puhuneet ministerit ovat siinä oikeassa että hallituksella on eri linja ja suomen keskustalla on aivan erilainen linja kuin tuo teidän sekasortoon johtanut linja

toiveitten toivon ja unelmien sijaan tarvitaan tekoja yrittäjyyden ja suomalaisen työn puolesta hyvä hallitus

puurakentaminen hyödyntää aluetalouksia ja toimii ilmastopolitiikan välineenä koska puu on ainoa rakentamisen uusiutuva materiaali joka päästöjen tuottamisen sijaan sitoo hiiltä

arvoisa puhemies

me lähdemme siitä että kunnat ovat erittäin tärkeitä paikallisen demokratian suorastaan ikoneita ja siellä pystyvät kuntakoosta riippumatta vastuulliset päättäjät päättämään ihmisten arkipäivän asioista

kokoomus ja sdp apupuolueineen ovat kuitenkin päättäneet että vakavalla asialla leikitään

kokoomus ja sdp sanoivat että nyt talous laitetaan kuntoon työllisyyttä parannetaan palvelut turvataan ja eriarvoisuutta vähennetään

ympäristöystävällistä ilmastoystävällistä rakentamista pitää edistää esimerkiksi sosiaalisessa asuntotuotannossa jossa rakentamisen vähähiilisyys voidaan asettaa yhdeksi tuen ehdoksi

arvoisa puhemies

todellisuudessa suomen ongelmat ovat pahentuneet

arvoisa puhemies

talous on kuilun reunalla

kotimaan uutisia hallitsevat leikkaukset ja irtisanomiset

samaan aikaan nuoret metsät riutuvat ensiharvennusten puutteessa

vain tähän raskaimpaan eniten kustannuksia aiheuttavaan sosiaali ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen tarvitaan yhteistyötä mutta se ei ole onneksi ihmisten koko elämä

keskittäminen jyllää

nämä kaikki osa alueet tarvitaan myös hyvään asuntopolitiikkaan

me kannatamme että kunnat voivat tehdä yhteistyötä turvaamme ihmisten terveydenhuollon palvelut läheltä hyvänlaatuisen hoidon ja terveenä kotiin

puuraaka aineen jalostaminen uudenlaisiin käyttötarkoituksiin tuo uutta kasvua myös metsäteollisuudelle

osaavasta työvoimasta tulee entistä pahempi pula lähivuosina

jos politiikalla ei teidän mielestänne voi vaikuttaa tai eduskunnan ja hallituksen päätöksillä ei pystytä suomen suuntaa kääntämään miksi te olette edes ehdolla tulevissa vaaleissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

silloin jos noita korkomenoja maksetaan saman konsernin emoyhtiölle tämä hallituksen esittämä rajoitus alkaa purra

sen takia että se on säädöstöä joka koskettaa suoraan ihmistä

mikä on syy tähän kolmijakoiseen tase esitykseen

miksi se vuolee jätteistä ja uusiutuvista raaka aineista tällä hetkellä rahaa

ympäristövaliokunta otti kopin tästä asiasta ja saatiin kansalaisten kritiikkiä kuultuamme ympäristöministerin tekemiä esityksiä edelleen kehittäen ratkaistua tämä haja asutusalueitten jätevesiasia sillä tavalla että se varmasti on tyydyttävä

meillä on metsähallituksessa peruspääoma jolle asetetaan tuottovaatimus ja eduskunta asettaa budjettikäsittelyn yhteydessä tulostavoitteen jota näistä talousmetsistä haetaan

siksi että keskustajohtoinen hallitus ajoi eussa ja suomessa päästöjen vähentämistä ja uusiutuvaa energiaa edistävää politiikkaa

arvoisa puhemies

työvoiman saannin ja sijoittumisen kannalta tärkeintä on henkilökunnan työn tukeminen ja vetovoiman lisääminen julkisella sektorilla

kun kuuntelee ministerien vastauksia niin teillä tuntuu olevan aina hyviä tarkoituksia mutta päätöstenne ja tekojenne seurauksista vallitsee syvä erimielisyys mitä niistä aikeista seuraa

ne kuuluvat omaan tase eräänsä

ikävä kyllä vain harva pystyy toteuttamaan asumis unelmansa

ensinnäkin valiokunta laski tuota vaatimustasoa puhdistuksessa sen verran että taso on normaalioloissa täytettävissä kolmiosaisella sakokaivolla ja maaperäkäsittelyllä yksinkertainen ymmärrettävä tehokas toimiva ratkaisu

sen lisäksi meillä on tässä välissä alueita joille ei aseteta tuottovaadetta mutta joilla ei ole myöskään laista tulevaa suojelurajoitetta

arvoisa puhemies

kasvurahasto on keskustan yksi ratkaisu työpaikkojen lisäämiseksi

toinen ero keskustan tekemässä lakiesityksessä joka on ollut siis jo viikkoja sitten täällä eduskunnan käsiteltävänä ja johon olisivat voineet myös hallituspuolueiden edustajat perehtyä verrattuna tähän hallituksen nyt tuomaan esitykseen on se että meidän esityksemme mukaan rajoitus pitää ottaa voimaan jo ensi vuonna toimitettavasta verotuksesta eikä antaa yli vuotta kikkailu ja peliaikaa niille yrityksille jotka haluavat tätä epäreilua verosuunnittelukeinoa käyttää

osaaminen ja teknologia luovat uusia mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

valtiovarainministerin vastauksesta saattoi saada kuvan että meillä ei ole varaa investoida tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

tarkkuutta ministeri

muita kasvualoja ovat esimerkiksi matkailu metsäteollisuuden uudet tuotteet ja koko laaja biotalous mukaan lukien kotimainen energia joihin on mahdollista saada kymmeniätuhansia työpaikkoja

toinen asia

viimeiset puolitoista vuotta sari sairaanhoitaja on odottanut miten työt jatkossa järjestetään ja kuka pienen palkan maksaa

asuntoja jonottavat kotitaloudet vain lisääntyvät rakennusalan työttömyys kasvaa ja kaiken kukkuraksi hallituksen keskittämispolitiikka lisää painetta entuudestaan ruuhkaisille alueille

kataisen hallitus on kulkenut keskittämisen ja näivettymisen hiilenmustaa polkua eikä se siltä näyttänyt kääntyvän tänäänkään

lain edellyttämä asetus on suunnitteluohje ja ohje laitevalmistajille ei talo talolta valvottavaa säädöstöä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus ei pystynyt ratkaisua esittämään ei tänäänkään

arvoisa sisäministeri viime viikonloppuna esitin että näitten rakenneuudistusten ja muitten kohujen takia olisi perusteltua että antaisitte selonteon sisäisestä turvallisuudesta eduskunnalle jotta pääsisimme yksimielisyyteen mikä on tilanne

milloin saamme tiedon miten ihmisten terveyspalvelut turvataan milloin lääkäriin pääsee

liikenneministeriön ja valtiovarainministeriön tehtävänä on esittää valtion budjetti ja laatia kehyspäätös niin että sopiva määrä hankkeita pystytään käytettävissä olevilla rahoilla toteuttamaan

suomi on vietävä toimivien lähipalveluiden yrittäjyyden ja puhtaan talouden tielle

uudellamaalla tärkein tehtävä olisi parantaa opiskelijoiden valmistumista siitä koulutuksesta mihin he ovat menneet

äsken kuulimme pääministerin teorian mutta todellisen ilmoituksen pääministeri kataisen hallituksen politiikasta saimme jo kylmänä keskiviikkona